väittäisin että kun ajan myötä saadaan tämä maakaapelointi tehtyä niin ihmisten luottamus ja turvallisuus tämän yhteiskunnan toimivuuteen lisääntyy ja sehän on vain kaikille eduksi

arvoisa herra puhemies

ajatellaan kauppiasta jolta toistuvasti näpistetään kaupasta hänen omaisuuttaan jota pahimmillaan ei saa edes myyntikuntoisena takaisin

yleensä suomalaisessa oikeusjärjestelmässä rikoksen moitittavuutta korostetaan rangaistusmäärällä ei niinkään sillä miten joku rikos vanhentuu

kun poliisi tulee paikalle ja antaa rangaistusvaatimuksen eli sakon tällaiselle näpistelijälle pahimmassa tapauksessa todella näpistelijä poliisin silmien edessä repii sakon ja nauraa tietynlaisen naurun vielä päälle

ymmärrän toki maanomistajien huolen mutta liikenneturvallisuuden kannalta se on loistavaa

lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö niin kuin tässä edustaja heinonen ansiokkaasti esitti ja seksuaalirikokset yleensä on aivan liian lievästi sanktioitu suomessa

poliisihan tekee vain työtään niin että poliisille se nyt on sitten ihan sama vaikka näin tapahtuu mutta tälle rehelliselle kauppiaalle se ei ole todellakaan ihan sama

hän ei saa oikeutta ja myös pahimmillaan sen lisäksi hän joutuu kärsimään vahinkoa menettämästään omaisuudesta jota ei enää saada myyntikuntoisena takaisin

sehän on ihan selvää että jos joku suomeen päättää luvatta tulla ja hyökätä tänne niin eihän se tietenkään yksittäisistä kaapeleista ole niinkään kiinnostunut vaan kyllä muuntajista ja vastaavista

mutta kyllä minä edelleen olisin sitä kantaa edustamassa kuten heinonen esitti minun lakialoitteeni että näitä minimirangaistuksia nimenomaan korotettaisiin koska se vaikuttaisi rangaistuskäytäntöön kauttaaltaan sekä edustaja juvosellahan on myös että törkeän seksuaalisen hyväksikäytön minimirangaistusta nostettaisiin

venäjän kansa on meille mahdollisuus mutta valitettavasti venäjän nykyjohto on vaarallinen koko euroopalle

mutta tämä on hyvä alku tämmöiselle kriisiajan toiminnan suunnittelulle ja tehostamiselle että saadaan mahdollisimman paljon viholliselta piiloon ja vaikeasti tavoitettaviksi tiettyjä strategisia ja kriittisiä kohteita

nythän tämä on johtanut sellaiseen nurinkuriseen tilanteeseen että kauppiaat todella kuten packalen sanoi eivät enää vaivaudu kutsumaan poliisia paikalle kun näpistelijä jää kiinni vaan hänet vain poistetaan kaupasta

edustaja lindtmanin aloite on kannatettava koska ei ketään saa työpaikalla syrjiä ei henkisesti ei fyysisesti eikä myöskään palkan takia ja se on eduksi rehellisille työnantajillekin

nythän tässä vanhentumisessa kuitenkin kuten sanoin laki muuttui pari vuotta sitten ja minä vähän epäilen että nämä tapaukset mitä täällä on käsitelty ovat vielä edellisten vanhentumispykälien aikaa

kauppiaat eivät enää anna poliisille suostumusta rangaistusvaatimusmenettelyn käyttöön eli poliisi ei suomeksi sanottuna voi kirjoittaa sakkoa tälle näpistelijälle vaan kauppiaat haluavat viedä asian oikeuteen jossa se sitten käsitellään ja näpistelijälle oikeus määrää sakon

mutta tietysti samaan hengenvetoon totean että useimmiten näissä tapauksissahan niin kuin edustaja lindtmankin sanoi tulee tutkittavaksi tämä työsyrjintä tai kiskonnan tapainen työsyrjintä mutta toki on joitain tapauksia varmaan mihin tämä lakialoite hyvin kävisi

tasavallan presidentti sekä hallitus kokonaisuudessaan ovat tehneet loistavaa työtä pitäneet yllä suhteita mutta toivottavaa olisi että venäjä myös täysin vilpittömin mielin tulisi neuvottelupöytään ratkaisemaan asioita ja saataisiin tämä kriisi pois päiväjärjestyksestä

olen ihan samaa mieltä siitä että reaaliaikainen valvontahan on se ykkösjuttu ja nythän hallitus on siihen jonkin verran panostanut moniviranomaistoimintaan verottaja poliisi työsuojeluviranomainen ja se on se millä monesti näitä tapauksia löydetään mutta myös ennalta estetään ja kiinnijäämisriski kasvaa

en voi olla toistamatta itseäni että pelkästään rangaistusten korottaminen ei ole näitä moitittavuustekijöitä ja ennaltaehkäiseviä tekijöitä vaan kiinnijäämisriskin lisääminen

kuten packalenkin tuossa sanoi eihän tässä yhteiskunnalle säästöjä ole tullut missään tapauksessa ehkä vankeinhoitoon jonkin verran mutta kun mietitään ihan sitä kuinka paljon tällainen taparikollisen elättäminen vapaana maksaa niin puhutaan todella isoista summista sosiaaliavustuksineen plus hänen aiheuttamineen rikosvahinkoineen

miksi

mutta nyt täytyy myöntää että olen vähän huonosti tutustunut näihin taustatöihin joten haluan nyt varmistaa edustaja lindtmanilta että eihän sitä että jättää tahallaan maksamatta palkan suinkaan sitten voida ymmärtää niin että jos yhtiöllä on taloudellisia vaikeuksia ja se menee vaikka konkurssiin niin silloinhan jätetään palkka tahallaan maksamatta mutta tämä pykälä ei kuitenkaan liene siihen tilanteeseen sopiva vaan nimenomaan tällaiseen alipalkkaukseen josta esititte esimerkin näistä puolalaisista työntekijöistä

ihan reaaliaikaista toimintaa

tuen ilman muuta packalenin aloitetta mutta mikäli se ei mene läpi niin kuitenkin täytyy muistaa se että nykyinen hallitus on hieman pyrkinyt oikaisemaan niitä virheitä mitä edellinen hallitus on tehnyt

haluan nyt korostaa kun edustaja karhu puhui että tätä asenneongelmaa ja tätä asiaa vähätellään että minä käsittääkseni puheessani moneen kertaan sanoin että tämä on vakava asia ja vakava ongelma ja sanoin että se on kunniaväkivallan muoto joten minä en ainakaan sitä vähättele vaan pikemminkin edellisessä työssäni koetin kaivaa esiin niitä tapauksia joita suomessa on niin että olisi saanut vastuuseen näitä

enkä tiedä tarvitseeko sen sitten olla rikos mutta jos annettaisiin kuitenkin mahdollisuus poliisille sen jälkeen ensinnäkin selvittää kuka tämä niin sanottu namusetä on siellä ja ottaa hänen teletietonsa

nythän oikeusministeriössä on valmisteilla ja oikeusministeriö on antanut jo mietinnön tämmöisestä sakkopalvelusta

minä nyt kuitenkin sanoisin tästä törkeästä pahoinpitelystä joka tuolta rikoslaista jo nyt löytyy että sehän pitää sisällään että jollekin tulee elinikäinen vamma

nyt voitaisiin palata pikkasen vanhaan ja ne poliisin määräämät sakot muuntaa tarvittaessa vankeudeksi jos niitä ei makseta

minun mielestäni tämmöiset olisivat niitä asioita millä me saataisiin tätä tilannetta paljon paremmalle mallille eikä olisi sitten näitä vuosikymmenten takaisia ihmisiä jotka kokevat näitä

se voi olla kasvoissa oleva arpi se voi olla jalassa oleva pysyvä liikuntavamma tai pahimmillaan se voi aiheuttaa sen että ihminen makaa loppuelämänsä suomeksi sanottuna kasvina jossain sairaalan osastolla

se lainkuuliaisuus jälleen palautuisi ja rehelliset ihmiset rehelliset kauppiaat saisivat oikeutta kuten heidän kuuluu saada

siinä esityksessä joka vielä on todella esitysasteella on mainittu että tähän muuntoon voidaan ryhtyä vain silloin kun tämä henkilö on saanut vuoden sisällä rangaistussäännöksen rikkomisesta vähintään neljät sakot

minulla on monta muutakin käytännön ideaa joilla näitä voitaisiin vähentää reaaliaikaisesti ja minä haluaisin nimenomaan siihen panostaa näihin toimintoihin

kuten sanoin minä en vastusta tätäkään aloitetta mutta minä haluaisin mieluimmin ne vähäiset resurssit ja lainsäädännön siis vähäiset tutkintaresurssit ja myös lainsäädäntöhankkeet laittaa tähän osa alueeseen

en suinkaan sen takia että olisin verrannut poikien ja tyttöjen ympärileikkausta mutta pitäähän siitäkin voida puhua

kun nyt satun tietämään näitä taparikollisia niin he ovat aika monialaosaajia eli tekevät kaikentyyppisiä rikoksia niin onhan se jotenkin hassua että muunto on aina sidottu siihen tiettyyn rikostyyppiin

mutta miksi otin sen esille sanoin että lainsäädäntö siinä on tällä hetkellä puutteellista ja se olisi se kiireellisin asia säätää laki suuntaan tai toiseen

nyt on vain sinänsä ihan perustellusti ne raiskausrikokset uudistettu mutta nämä lapsiin kohdistuvat rikokset on taas jätetty sinne tekemättä mitään

mutta kun tämä hallituksen esitys aikanaan tulee valiokuntaan mitä ilmeisimmin lakivaliokuntaan niin luulen että näihin asioihin käydään kyllä ankarasti käsiksi että saataisiin tämä nyt hieman järkevämpään muotoon että ei todellakaan neljää sakkoa pitäisi olla ennen kuin tähän puututaan eikä myöskään niin että puhutaan saman rangaistussäännöksen rikkomisesta

nyt tuolla kentällä viranomaiset joutuvat todella pähkäilemään asioiden parissa jotka meidän pitäisi täällä päättää suuntaan tai toiseen

mutta ehkäpä hallitus vielä räjähtää toimintaan ja tekee näihin muutoksia tässä loppuaikana tai sitten ainakin seuraava hallitus toivottavasti

tämä ei tarkoita että minä vertaisin missään tapauksessa poikien ympärileikkausta vahingollisuudessa tyttöjen ympärileikkaukseen vaan aivan lainsäädännöllinen näkökulma oli esillä

yhden jutun haluan nyt tuoda esiin kun tässä on muutama edustaja sanonut esimerkiksi puumala siitä että jos rikoksen uhri esittää hajanaisia muistikuvia

tässä oikeusministeriön mietinnössä on sinänsä ihan kauniita ajatuksia eli on tarkoitus puuttua tämän rikollisen päihde ja velkaongelmiin

jos poliiseille pannaan lisää resursseja tutkimaan myös vanhentuneita juttuja niin silloin minä voin kannattaa tätä mutta nyt en ole kovin iloinen tästä asiasta kun minä tiedän että se aiheuttaa heikennyksiä uhrille

mikäli tämä packalenin lakialoite ei mene läpi niin toivottavasti tämä hallituksen esitys nyt sitten menisi läpi nimenomaan sillä tavalla että saataisiin sorvattua tästä pikkasen parempi kuin mitä tämä esitys ehkä tulee olemaan

siinä tapauksessa jos tämä tekijä tunnustaa useimmiten varmaan tilanteessa että hän on tullut uskoon koska se on aika usein varmaan syynä tunnustaa asioita minä vähän epäilen mahtaakohan hän enää tunnustaa kuitenkaan sen jälkeen jos tietää että hän joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen

tämä hallituksen esitys on jälleen hyvä ja muun muassa kansainväliset tutkintaryhmät ja valvottu läpilaskuhan ovat jo nykypäivää poliisitoiminnassa ja tämä esitys tuo tiettyä lisäarvoa tähän näin

kun minä ainakin olen kyllästynyt niihin runsaisiin ihan perusteltuihin yhteydenottoihin kun rehelliset kauppiaat ottavat yhteyttä ja valittavat tästä asiasta että he eivät enää saa suomessa oikeutta niin saataisiin pikkasen palautettua oikeudenmukaisuutta rehelliselle ihmiselle ja rehellisille kauppiaille eikä aina vain ajateltaisi näitä rikoksentekijöitä vaan ajateltaisiin myös rikoksen uhria

okei voidaan ajatella ne ovat helppoja tutkia

minä keskityn tuohon peitetutkintaan mistä valiokunnan puheenjohtaja holmlund jo ansiokkaasti puhui

sehän tarkoittaa sitä että esimerkiksi suomalaisen rikollisjärjestön tiloihin tilataan ulkomainen poliisimies tekemään joku toimenpide esimerkiksi tietyn aselastin kaupasta sopiminen

mutta ne ovat näitä tutkinnan ongelmia ja tietysti tätä taloa useimmiten ei kiinnosta se mitä ongelmia meidän tekemä lainsäädäntö aiheuttaa viranomaisissa

mehän säädetään lakeja kuulematta useimmiten näitä ihmisiä jotka en puhu pelkästään poliiseista vaan monella muullakin alalla tekevät ihan oikeasti tätä ruohonjuuritason työtä

tässä esityksessä oli aika paha lapsus nimenomaan tästä välittömästä valvonnasta puhuttaessa minkä edustaja holmlund tuossa otti esille

sehän ei todellakaan toteudu kuten tässä edellytettiin että tänne rikollisjärjestön tiloihin menee tämän ulkomaisen poliisimiehen lisäksi suomalainen poliisimies

edustaja väätäinen otti ihan perustellusti esiin tämmöisen juristisodan että alkaako tämmöinen sitten näistä vanhoista jutuista

myös mitään kuuntelulaitteita teknistä kuuntelua tälle ulkomaiselle poliisimiehelle ei voida laittaa hänen turvallisuuttaan vaarantamatta

tämä yhteiskunta on koko ajan muuttumassa entistä enemmän juristien pyörittämäksi ja oikeusjärjestelmää koko ajan tehdään enemmän tämmöiseksi ehkä rumasti sanottuna että se totuuden etsiminen unohtuu ja siellä nimenomaan sitten koetetaan erilaisilla teennäisillä vippaskonsteilla saada asia näyttämään toiselta kuin se on

eli siinä mielessä oli täysin perusteltua muuttaa tämä välitön valvonta näissä perusteluissa tämmöiseksi intensiiviseksi valvonnaksi elikkä tämän suomalaisen kutsuma ulkomainen poliisimies heti sen jälkeen kun hän on hetken aikaa ollut siellä tilassa ja tehnyt ne toimenpiteet raportoi mitä siellä tapahtui

ihan oikeasti näitä asianomistajan uhrin muistikuvia oikeudessa revitään auki siis todella todella rankasti

minä ymmärrän moraalipuolelta ja tämmöisenä tiettynä moraalinormina että meillä ei ole tämmöinen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö missään muodossa sallittua eikä hyväksyttävää

mutta en tiedä onko tämä vanhentumisen muuttaminen se paras asia vai kuten sanoin kovemmat rangaistukset reaaliaikainen tutkinta jotta nämä tekijät jäävät kiinni sekä sen lisäksi kun vankilassa tekijät ovat heille hoitoa koska meillä on hyvä stop hoito ohjelma jolla pystytään osa näistä seksuaalirikollisista ei parantamaan mutta muuttamaan heidän ajatuksenkulkua jollain asteella

nämä olisivat minun mielestäni ne ensisijaiset toimet ja sitten vasta sen jälkeen katsottaisiin ehkä näitä vanhentumisaikojen pidentämisiä kun meillä olisi siihen resursseja ja muutenkin mahdollisuuksia

mutta onko nyt niin että me tulevaisuudessa kun on rauhallisempi hetki voisimme tehdä analyyttisen ja asiallisen keskustelun meidän turvallisuuspolitiikasta

arvoisa herra puhemies

olen ihan samaa mieltä että tämmöinen ennaltaehkäisypaketti olisi ihan loistava asia mutta se ei valitettavasti riitä koska nämä ovat niin pitkällä kulttuurissa olevia asioita että sen lisäksi pitää olla kyllä tehokkaita keinoja ennalta ehkäistä tätä asiaa että minä olen ihan samaa mieltä

en minäkään siitä tykkää mutta minä olen ollut erilaisissa työryhmissä aikaisemmassa ammatissa ja siellä keksittiin sopivaa nimeä ja puhuttiin myös häpeäväkivallasta mutta se ei oikein istunut tänne meille

arvoisa herra puhemies

siihen asiaan paljon perehdyin ja nimenomaan on tärkeää erotella tämä kunnia tai häpeäväkivalta tästä perinteisestä suomalaisesta väkivallasta koska ennaltaehkäisykeinot siinä ovat aivan erilaiset kuin suomalaisen väkivallan ehkäisykeinot koska toimenpiteet viranomaisilla ovat aivan toiset

rajavartiostolla poliisilla ja tullilla on nykypäivänä paljon päällekkäisiä tehtäviä joskin oma toimiala jokaisella ja on täysin perusteltu tämä hallituksen esitys että tätä lainsäädäntöä sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden että myös rikostutkinnan osalta harmonisoidaan

mutta nyt tietysti olen huolissani siitä että on sama vaikka täällä mitä lakeja säädetään jos ei ole tekeviä käsipareja tuolla kentällä

siinä mielessä ehkä mennään vähän sivuraiteille nyt tästä kunniaväkivallasta en enempää halua puhua mutta kuitenkin palaan vielä tähän maahanmuuttajille annettavaan koulutukseen

sen paketin pitäisi olla hyvin paljon laajempikin etenkin seksuaalirikoksiin liittyen jopa naisiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin liittyen koska siellä tulee törmäyskursseja koska käsitys laista ja kulttuurista ja moraalista on aivan erilainen

tämä tehokas lainsäädäntö ja tämmöinen niin sanottu kiinnijäämisriski ilmituloriski sehän sen ratkaisee tehdäänkö joku rikos vai ei ei niinkään rangaistuksien ankaruus joka sekin on eräs ennalta ehkäisevä keino

mutta kaiken kaikkiaan en vastusta tätä laki aloitetta mutta toivoisin kuitenkin että harkittaisiin tarvitseeko sitä törkeän pahoinpitelyn lisäksi enää kriminalisoida koska sieltä löytyy pykälä jo tähän asiaan

nykyisin ensikertalaiseksi rikoksentekijäksi katsotaan rikoksen laadusta riippumatta kolmen vuoden määräajan jälkeen

lisäksi aloitteessa esitetään että sellaisissa rikoksissa joista voidaan tuomita yli kuusi vuotta vankeutta määräaika olisi kymmenen vuotta

edellä mainittu ei kuitenkaan koskisi murhaa tai tappoa jolloin niistä tuomittuja ei missään olosuhteissa katsottaisi ensikertalaisiksi rikoksentekijöiksi

arvoisa herra puhemies

hienoa että sisäisen turvallisuuden selonteko on tehty täytyy sanoa että valitettavasti vasta nyt mutta hyvä että nyt

mikäli henkilö ei rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa päästetään hänet ehdonalaiseen vapauteen kun rangaistuksesta on suoritettu puolet tai kahtakymmentäyhtä vuotta nuorempana tehdyn rikoksen perusteella tuomitusta rangaistuksesta yksi kolmasosa